ehkä ainoastaan pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen itä ja pohjois suomessa kuljetuskustannukset ja kilpailun puute nostavat tavaroitten hintoja korkeammiksi kuin etelä suomessa

siitä huolimatta saman kokoisen saman tasoisen saman ikäisen ja samasta tavarasta rakennetun ja yhtä viihtyisän asunnon saa oulussa puoleen hintaan siitä mitä helsingissä

kuten edellä olen korostanut kaikkien kun tien toimenpiteet eivät aina ole palvelleet kustannusten minimointia vaan jopa ahneus rahastaa rakentajia vaikuttaa kumulatiivisesti asuntojen hintaan

onkin aiheellista kysyä tarvitaanko tulonsiirtoja ja tukitoimia valtion toimesta paikkaamaan kuntien oman toiminnan aiheuttamia kustannuksia

mielestäni ennen kuin lisätään valtion rahoitusta tai muita tukitoimia meidän on tarkoin katsottava asuntojen todellinen hinnanmuodostus ja purettava loppuhintaan liittyvät ylimääräiset kustannusvaikutukset pois

mielestäni toimivien asuntomarkkinoiden puute ja sitä kautta kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotannon niukkuus johtuu monesta tekijästä mutta suurimmalta osalta kuntien kyvyttömyydestä hoitaa pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa siten että koko ketjun tavoitteena on vain ja ainoastaan paikkakunnan toimivat asuntomarkkinat

kunnilla on tähän kaikki työkalut jos ne niitä oikein haluavat käyttää

olemme saaneet kuulla tänä päivänä laajasti hyviä tärkeitä puheenvuoroja niin selontekomenettelystä sen sisällöstä kuin puolustusvoimien määrärahojen riittävyydestä

suomen ulko ja puolustuspoliittisen keskustelun ilmapiiri on mielestäni selvästi muuttunut aikaisempaa huomattavasti avoimemmaksi ja aktiivisemmaksi

sen lisäksi että monipuolista keskustelua on ylipäätään voitu käydä sen sävy on ollut pääasiallisesti asiallista ja analyyttista

otsikoissa ovat olleet viime aikoina puolustusvoimauudistus venäjän asevoimien komentajan puheet islannin ilmavalvonta kriisinhallinta afganistanissa libanonissa merirosvojahti afrikassa kotimaisen puolustusteollisuuden tulevaisuus kyberuhkat ja niin edelleen

keskustelukulttuurissamme on kuitenkin edelleen yksi tabu joka tuntuu olevan tiukassa ja sen osoitti äsken myös tässä salissa käyty debatti

käsittelyssä olevassa selonteossakin naton kehitystä on käsitelty reilun sivun verran ja toinen sivu on käytetty naton kumppanuuspolitiikan selostamiseen

en halua ottaa tässä yhteydessä niinkään kantaa naton puolesta tai vastaan vaan avata väylää järkevälle ja analyyttiselle keskustelulle

hyvästä esimerkistä käy islannin ilmavalvontapyyntö jossa nato mörkö nostettiin esiin ennen kuin ehdittiin edes selvittää minkälaisesta toiminnasta olisi kysymys

arvoisa puhemies

selonteossa todetaan

suomi arvioi mahdollista nato jäsenyyttä omien kansallisten turvallisuus ja puolustuspoliittisten intressiensä pohjalta

nykytilanteessa se ei valitettavasti tarkoita mitään sillä hallituksen ja eduskunnankin kädet on sidottu jäsenyyden valmistelun suhteen halli tusohjelman kirjauksella loppuhallituskaudeksi

ensi vuoden puolustusministeriön hallinnonalaa ohjaavat voimakkaasti puolustusvoimauudistus ja taloudelliset säästöt joita on hyvinkin monesta eri syystä johtuen pakko tehdä

tilanne on melko nurinkurinen

painopistettä on välttämättä silloin sanoisinko tällä väliajalla suunnattava varusmieskoulutukseen ja reservin kertausharjoitukset vähenevät kieltämättä

mutta niin kuin valiokunta esittää pienellä panoksella niin vapaaehtoisen maanpuolustuksen osalta olisi turvattava lähes nykyisen toiminta

näyttäisi siis siltä että moni suomalainen uskoo että nato auttaisi suomea joka tapauksessa tiukan paikan tullen

kysynkin ministeriltä onko myös tulevina vuosina vapaaehtoisen maanpuolustuksen pitäminen tällä nykyisellä tasolla tarkoituksenmukaista

mikäli eduskunnassakin suhtauduttaisiin nato pohdintoihin kylmän pragmaattisesti niin uskon että kansalaisilla ei olisi mitään vaikeuksia tehdä samoin

samoin on sanottu että suomen nato jäsenyys on kumppanuuden harjoitusten ja standardien ansiosta niin läheistä ettei se voi olla läheisempää ilman jäsenyyttä

arvoisa puhemies

selontekokäytännöllä pyritään siihen että suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikassa vallitsee laaja poliittinen yhteisymmärrys ja sillä on kansalaisten tuki

keskustelutilaisuuksia ja mahdollisuuksia siis on tarjolla runsaasti suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan vaihtoehtojen tarkasteluun

menneinä vuosikymmeninä suuret yhteiskunnalliset suuntalinjat luotiin käyttämällä niiden valmisteluun parlamentaarista komiteaa

ensin tulisi määritellä suomelle tulevaisuuden visio ja laatia sen pohjalta strategia jota tukisivat ja täydentäisivät toimintapohjaiset strategiat eivät hallinnonalakohtaiset vaan toimintapohjaiset strategiat joita päivitettäisiin hallituskausittain

lopuksi laadittaisiin vaikkapa joka toinen vuosi toimeenpano ohjelma jolla määriteltäisiin toimen piteet jotka perustuisivat strategian tavoitteisiin ja tukisivat strategian toteuttamista

kun luin nyt käsittelyssä olevaa liikennepoliittista selontekoa niin minulle tuli tunne että yhteiskunnan panostusten painopistettä ja pitkäjännitteisyyttä on pakko alkaa miettiä uudelta pohjalta

sen vuoksi esitän siirtymistä edellä kuvaamaani käytäntöön jossa strategialla ja sen toimeenpano ohjelmalla toteutetaan pitkäjännitteisesti merkittäviä yhteiskunnallisia toimia ja investointeja

siinä todetaan budjettimenettelyn ongelmat hallinnon yhteistyön puute liikennepolitiikan keinovalikoiman suppeus suunnittelun irrallisuus selontekokäytännön lyhytjännitteisyys ja niin edelleen

tämänkertainen liikennepoliittinen selonteko toki pyrkii lähestymään hankkeita strategiselta pohjalta tosin ilman strategiaa johon se pohjautuisi

mielestäni tässä on selvästi kaksi tavoitetta jotka jakautuvat useampaan pienempään toimenpiteeseen

venäjälle ja venäjältä suuntautuvan liikenteen sujuvuuden lisääminen ja pääkaupunkiseudun liikenteen joustavuuden parantaminen

pohjoisen investoinnit ja arktisten alueitten kehityksessä mukana oleminen edellyttävät hyviä maantie ja rautatieyhteyksiä sekä pääsyä jäämeren satamiin

eun ministerineuvostossa äskettäin hyväksytyn ten tn eurooppalaisen liikenteen ydinverkon ulottuminen pohjanlahden ympäri oli hyvä avaus

yksi käsittelyssä olevan selonteon puute on se ettei siinä mainita mitään käynnissä olevista väylähankkeista jotka on jo päätetty hallituksessa ja eduskunnassa

vaikka nyt annetussa liikennepoliittisessa selonteossa ei näitä hankkeita erikseen mainita niin lienee itsestään selvää että voimme olla varmoja että hallitusohjelman kirjaukset ja eduskunnan hyväksymässä valtion talousarviossa mainitut vireillä olevat hankkeet toteutetaan keskeytymättä eivätkä uudet hankkeet vaikeuta vireillä olevien hankkeitten loppuunsaattamista

tämä käsittely johtuu siitä että fennovoima oyn aikaisempaan eduskunnassa hyväksyttyyn valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiseen laitokseen yhtiön omistukseen ja laitostoimittajaan on tullut muutoksia

on hyvä että ydinvoimaloiden rakentamisessa noudatetaan tarkasti suomalaista lakia ja turvallisuusmääräyksiä eikä mennä siitä mistä rima on matalin

tätä puoltaa se että suomessa turvallisuusvaatimukset ovat maailman huippuluokkaa

on hyvä että valtioneuvosto on selvittänyt perusteellisesti muutokset sekä asettanut muutoksen aiheuttamat uudet vaatimukset tarkkaan syyniin ja asettanut vielä lisävaatimuksia yhtiön täytettäväksi ennen rakentamisluvan lopullista myöntämistä

näin voimme olla varmoja että saamme uuden toimivan ja turvallisen voimalaitoksen kymmeniksi vuosiksi eteenpäin

suomessa on kokemusta pitkältä ajalta samaan konserniin kuuluvan laitetoimittajan laitteista ja osaamisesta loviisassa ilman suurempia ongelmia

arvoisa puhemies

perämerenkaaren alueella kokkolasta raahen oulun ja kemitornion kautta ruotsin puolelle aina luulajaan saakka muodostuu koko euroopan mittakaavassakin merkittävä raskaan teollisuuden ja osaamisen keskittymä

tämä perämerenkaaren energiaintensiivinen rauta teräs sellu paperi ja kemianteollisuus tarvitsee suuren määrän energiaa

tämän vuoksi perämerenkaaren teollisuus on ollut perustamassa fennovoima oytä ja tämän vuoksi sijoituspaikka pyhäjoella on paras mahdollinen

lämmitykseen normaaliin taloussähköön ja pk yritysten sähkönkäyttöön voi ja pitää tuottaa oman alueen vesi turve ja biopolttoaineilla mutta raskaan teollisuuden tarvitsemaan sähkömäärään nämä eivät riitä

tämän vuoksi on lähes ratkaisevassa roolissa fennovoiman ydinvoimalan valmistuminen nopeasti poistamaan energiansaannin epävarmuutta suurteollisuudelta

äskettäin hallituksen tekemä päätös tornion kaasuterminaalin rakentamisesta varmistaa omalta osaltaan energiapaletin laajentamisen ja varmistaa myös kaasua käyttävien laivojen tulon perämerenkaarelle

hallituksen niin ikään äskettäinen päätös kotimaisen turve ja bioenergian kilpailukyvyn lisäämiseksi kivihiilen suhteen nähdään myös erinomaisena asiana

näin ollen hallitus on tehnyt tänä syksynä useita hyviä päätöksiä energian suhteen koko maan osalta ja erityisesti pohjoisen suomen osalta

näin on pitänytkin toimia kun katsoo suomen energiariippuvuutta tuontienergiasta ja sen määrää

suomen valtio on vuosia tehnyt töitä ja käyttänyt paljon rahaa sen eteen että tänne saataisiin tuottavia investointeja

sähkö on siitä ihmeellinen tuote että yhteiskunnan taholta samaa lopputuotetta sekä tuetaan että verotetaan

nyt olisi tarjolla sähköntuottaja joka ei kaipaa yhteiskunnan tukea päinvastoin maksaa tuotteestaan veroa

näitäkin veroeuroja vastustetaan mutta ollaan toisaalta samoja veroeuroja työntämässä erinäköisiin tukiin

arvoisa puhemies

aivan oman puheensa väärtejä olisivat fennovoiman voimalan rakentamisen aikaiset vaikutukset aluetaloudelle eritoten taloudelle oulun seudulla sekä muualla pohjois suomessa

äskeisellä kyselytunnilla käsiteltiin suo ja turveasioita

siinä linjattiin selkeästi soiden käyttöä ja soiden suojelua turpeentuotantoa aika pitkälle tulevaisuuteen

ja kun ymmärtääkseni strategia on ollut nyt lausuntokierroksella niin kysynkin minkälaisella aikataululla tämä suostrategia etenee hallitukseen ja ministeriöön

arvoisa herra puhemies

julkisen talouden tilanne on armottoman heikko ja kasvunäkymät masentavat

rakenteellisia ja poikkihallinnollisia malleja yhteistyöstä tulee tarkastella ennakkoluulottomasti ja voimakkaasti

arvoisa herra puhemies

hätäkeskuslaitos käy myös läpi mittavaa rakenneuudistusta ja on ottamassa käyttöön uutta hätäkeskustietojärjestelmää ericaa

kuntauudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta on yhdellä riittävän laajalla asukas ja osaamispohjaan perustuvalla kotikunnalla

kuntayhtymien määrä on kasvanut voimakkaasti ja niistä on tullut vaikeasti hallittavia itseohjautuvia tuottajayksiköitä joihin demokraattinen omistajaohjaus ei juuri ulotu

jos hätäkeskuspäivystäjiä joudutaan vähentämään se voi vaikuttaa suoraan hätäkeskustoimintaan ja ennen kaikkea suomalaisten turvallisuuteen

hätäpuheluihin tulee pystyä edelleen vastaamaan nopeasti ja ammattitaidolla

rapakunnossa olevat kunnat eivät siten pysty pitämään huolta omista kuntalaisistaan ja tarjoamaan heille tarpeellisia peruspalveluja saati sitten kehittämään aluettaan tai panostamaan elinkeinojen kehittämiseen

herra puhemies

talouden epävarmuus odotettavissa olevat hitaan kasvun vuodet sekä julkisen talouden tasapainotus ajavat taloudellisesti huonokuntoiset kunnat konkurssin partaalle

rajavartiolaitos on omilla sisäisillä järjestelyillään siirtänyt painopistettään rajanylityspaikoille ja kaakkois suomen rajalle

koillis ja itärajan valvonta on tällä hetkellä minimissään ja se perustuu pitkälle merkittäviltä osin teknisiin laitteistoihin

on selvää että jokaisen kunnan tulee lähivuosina panostaa entistä enemmän omien tulojen kasvattamiseen eli käytännössä elinkeinopolitiikkansa tehostamiseen

kuntien tulopohjaa pitää vahvistaa nykyistä enemmän yritysten ja työpaikkojen tuomilla verotuloilla ja välillisillä vaikutuksilla

on tärkeää että itärajalla ylläpidetään riittävät toimintavalmiudet ja varautumisen taso myös haastavissa tilanteissa onhan tuo raja samalla myös eun ulkoraja

kunnan tehtävänä ei ole vain järjestää palveluita vaan oman elinvoiman turvaamiseksi edistää elinkeinojen edellytyksiä työllisyyttä ja siksi panostaa yrittäjyyden edistämiseen

rajavartiolaitoksen säästöt eivät saa vaarantaa kansallista turvallisuuttamme eivätkä alueellisen koskemattomuuden valvontaa

nykyiset valtion elinkeino ja aluekehitystoiminnat voitaisiin ihan hyvin siirtää suurten kuntien tehtäväksi

nyt resursseja tuhlataan ja hallintoa pyöritetään turhaan puhumattakaan lukemattomista hankkeista joiden tulokset jäävät monesti laihoiksi

tarvittavaan muutoshaasteeseen pystyvät vastaamaan vain kotikunnat joilla on hyväkuntoinen talous ja toimiva palvelurakenne

silloin on kyseessä aito demokraattinen itsehallinto

tähän vaatimukseen eivät pysty vastaamaan mitkään monitoimikuntayhtymät vaan ainoastaan vahvat itsenäiset kotikunnat joilla on tulot ja menot omassa päätösvallassaan

arvoisa herra puhemies

puolustusministeriön pääluokka ei sisällä mitään yllätyksiä

puolustusvoimauudistus etenee päätetyllä tavalla kivuttomasti mutta myös säästöt mitä ensi vuodelle suunniteltiin olivat tiedossa

mutta niin kuin edustaja kääriäinen tuossa totesi vaara piilee siellä hallituksen puolivälitarkistuksessa ja kehysriihessä

jos siellä vielä joudutaan leikkaamaan enempi niin silloin kyllä meidän puolustuksemme uskottavuus horjuu aika pahasti

niihin neuvotteluihin kyllä toivotan ministerille menestystä ja voimia pitää puolensa tästä ei ole enää varaa tinkiä

se lisää merkittävällä tavalla suomen julkisen talouden uskottavuutta tilanteessa jossa useat euroopan maat ovat menettäneet luotettavuutensa ainakin luotonantajien silmissä

hallitus on osoittanut päätöksentekokykyä ja vastuunkantoa toisin kuin keskustan tuore puheenjohtaja joka näytti rovaniemellä ilkkuvan ja kansaa naurattavan

taloudellisesti haastavassa tilanteessa hallitus pystyi tekemään julkisen talouden uskottavuuden kannalta välttämättömät sopeuttamistoimenpiteet ja sopimaan myös kestävyysvajetta vähentävistä ratkaisuista

on ilahduttavaa että näissäkin olosuhteissa pystytään työpaikkoja luoville kasvuyrityksille antamaan verohelpotuksia

tutkimus ja kehitystyötä tekevien työntekijöiden palkkaukseen yritys saa yhteisöverostaan verohyvityksiä

patentoinnin verokannustin poisto oikeuksien tuplaaminen niin sanottu bisnesenkelikannustin ja hankintameno olettaman muutos pääomasijoittajille ovat kaik ki täsmäkohdennettuja toimenpiteitä kannustamaan kasvua ja luomaan uusia työpaikkoja

arvoisa puhemies

yritysten ja alueiden menestys edellyttää kansainvälisiä kuljetus ja logistiikkapalveluja sekä niitä tukevia liikennejärjestelmiä niin kotimaassa kuin yli rajojenkin

hyvät liikenneyhteydet ja logistiikka ovat sijainnin välimatkojen ja ilmaston takia tärkeämpiä meille suomalaisille kuin kilpailijoille

kun yritykset suunnittelevat toimintaansa ja tekevät päätöksiä investoinneista paikkakunnan saavutettavuudella on ratkaiseva merkitys

suomenkin on jatkossa panostettava euroopan ydinverkon niin sanotun ten ydinverkon rakentamiseen olemmehan tunnetusti saaressa verrattuna muuhun eurooppaan

sen vuoksi on tärkeää että myös maayhteys rautateitse maanteitse ja ilmassa turvataan meriliikenteen rinnalla niin manner eurooppaan kuin pohjoiselle jäämerellekin

tulevien vuosikymmenten aikana pohjoisen merkitys niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin vahvistuu uusiin mittasuhteisiin

tiedossa on että pelkästään pohjois suomeen on tulossa kymmenien miljardien arvosta energia kaivos matkailu ja liikenneinvestointeja